säätiöiden valvontamaksu on hyvä asia ja hyvä alku

tällä vaalikaudella on jo oikeuspalveluja keskitetty hovi ja hallinto oikeuksia sekä maistraatteja on yhdistetty

säätiölain kokonaisuudistus on vireillä ja sen kautta varmaankin tulee palata vielä tässäkin hallituksen esityksessä oleviin asioihin mikäli niissä on tarkistettavaa

toinen asia mihin haluan kiinnittää huomiota on se että valitusten keskittäminen helsingin hallinto oikeuteen on poikkeus yleisestä hallinto oikeudellisesta valitusjärjestelmästä jossa lähtökohtana on asioiden hajauttaminen kaikkiin hallinto oikeuksiin

haluamme pysäyttää velkakierteen luoda uusia työpaikkoja ja huolehtia että jokainen saa laadukkaat julkiset palvelut

helsingin hallinto oikeuteen on keskitetty tai ollaan keskittämässä useampiakin asioiden käsittelyjä ja tietojen mukaan hallinto oikeuden työtilanne on jo nykyiselläänkin tiukka ja käsittelyajat ovat useissa asiaryhmissä kovin pitkiä

toivottavasti hallinto oikeuden resurssit ovat tulevaisuudessa riittävät ja asioiden käsittelyajat eivät muodostu kohtuuttomiksi

eikö nyt pitäisi valtion toimesta käynnistää sellaisia tulevaisuuden hankkeita joilla lisättäisiin ja parannettaisiin työllisyyttä

keskustajohtoinen hallitus tekee liikennepolitiikassa historiallisen suunnanmuutoksen

työllisyyden parantaminen on kuitenkin ykkösasia koska nyt epävarmuus talouden suunnasta näkyy erityisesti yksityisissä investoinneissa sillä niiden ennustetaan laskevan

arvoisa herra puhemies

siksi keskusta edellyttää että löydetään ratkaisuja juna tai muuksi korvaavaksi joukkoliikenteeksi ennen kuin vuorot lakkaavat

yksittäisistä junavuoroista keskustelu ei saa haudata alleen tosiasiaa että joukkoliikenne suomessa on ollut jo kauan näivettymiskierteessä

valtiovallan on tavalla tai toisella huolehdittava siitä että joukkoliikennepalvelut turvataan koko suomessa

asiantuntijoiden mukaan helsingin ratapihan ongelmat pystytään kuitenkin ratkaisemaan paljon kustannustehokkaammallakin tavalla paljon edullisemmin

perusväylänpidon määrärahoihin tulisi saada selkeä tasokorotus nopeasti

kaupalliset toimijat täydentävät julkisia palveluja

arvoisa ministeri rinne mikä on teidän mielestänne oikea taso perusväylänpidon määrärahojen korjaukseksi

arvoisa ministeri eikö juuri perusväylänpidon rahoitukseen tule saada pikaisesti huomattava tasokorotus jotta teitä ja ratoja saadaan korjattua koko suomessa

vrllä on myös tulevaisuudessa tärkeä rooli joukkoliikenteessä mutta sen monopoli asemaa henkilöliikenteessä on enää vaikea perustella

käsittääkseni sanomalehtiyhtiöt ovat kannattaneet nimenomaan tätä hallituksen esitystä ja halunneet tätä

käsittääkseni myöskin posti on ollut valmis tähän esitykseen

siinä ministeri jo omalta osaltaan hieman linjasi myöskin tulevaisuuteen miten voitaisiin mennä

opposition vaatima lisärahoitus ostoliikenteeseen antaisi vain lyhytaikaista ensiapua eikä helpota jatkuvaa näivettymisen tautia

tärkeää on omasta mielestäni se että tämän esityksen mukaisesta toimilupajärjestelmästä luopuminen ei vaaranna yleispalvelun tai postin saajan asemaa

arvoisa ministeri toivottavasti niitä muutamia kriittisiä asioita mitä on posti tuonut esille niitä siitä että toivottavasti niitä siirretään lakiin jolloin poistuu tai kerman kuorinta mitä täällä nyt tämä kermankuorintamahdollisuus mitä täällä useammassa puheenvuorossa on jo tuotu esille

mutta edustajat vehkaperä ja savola nostivat erittäin tärkeän asian esille tämän lain valvonnan ja se kuuluisi tästä edespäin sitten työsuojeluviranomaisille

joukkoliikennepalveluiden turvaaminen koko suomessa vaatii perinpohjaista uudistamista sekä myös uudenlaista ajattelutapaa

arvoisa rouva puhemies

eikö se ole just niin että jos asetettaisiin kaikille vesilläliikkujille se sama promilleraja niin se olisi myöskin sitä asennetta lapsille

keskustan eduskuntaryhmä tukee ministeri bernerin tavoitetta uudistaa joukkoliikennettä kokonaisuutena ja asiakaslähtöisesti

siellä huviveneissä monasti ne lapset ovat kesäisin myöskin

erilaiset tukitoimet ja tukimuodot ovat erittäin tärkeitä mutta ei tarvita pelkästään tukimuotoja ja tukitoimia tarvitaan paljon myös byrokratianpurkua sinne suunnitteluun kaavoitukseen rakentamiseen ja niin edelleen

kun te niin puhuitte että työaikakirjanpitoa tulisi tehdä niin minkälainen olisi sitten riittävä kirjanpito ja onko meillä suomessa riittävät resurssit työsuojeluviranomaisilla

jos sitä promillerajaa ei aseteta kaikkeen vesillä liikkumiseen niin kyllä se on tavallaan viesti että saa humalassa kuljettaa omaa venettään

se palauttaa joukkoliikennepalvelut myös kaupunkien ulkopuolelle ja mahdollistaa uutta kuljetusyrittäjyyttä jolla voidaan vähentää yksin tapahtuvaa autoilua

ei ehkä tällaista viestiä kannattaisi viedä

sitä kautta saadaan myöskin sitä tuotantoa lisättyä se on äärimmäisen tärkeää ja toivon että hallitus jatkaa tällä ripeällä otteella myöskin siihen suuntaan

keskustan eduskuntaryhmän mielestä suunnanmuutos joukkoliikenteen kehittämiseksi edellyttää tarpeettomien esteiden purkamista sallimalla esimerkiksi tavara ja henkilökuljetusten yhdistämisen yhdellä lipulla matkustamisen eri joukkoliikennevälineissä matkustamisen koulukyydeissä sekä kutsuliikenteen laajentamisen

nimenomaan tämän hallituksen esityksen tavoitteena on edistää asumiskustannusten kohtuullisuuden toteutumista valtion tukemassa asuntokannassa ja se on omasta mielestäni nimenomaan hyvä asia tässä hallituksen esityksessä

raideliikenteen vapauttaminen onnistuu vain jos uusille pienillekin operaattoreille annetaan aito mahdollisuus tulla markkinoille

luonnollisesti julkisin varoin tuettu osto ja velvoiteliikennöinti on myös tulevaisuudessa olennainen osa joukkoliikennettä

olin osunut tiessä olleeseen kohoumaan

uudistuksessa tulee myös selvittää mihin ja miten ostoliikenne euroja käytetään

poliisin esitutkintapöytäkirjan mukaan kyseinen onnettomuus johtui huonokuntoisesta tiestä

joukkoliikenteen kokonaisuudistus on järkevä tapa kasvattaa sen osuutta henkilöliikenteessä ja turvata sekä parantaa joukkoliikennepalveluja koko suomessa

eri joukkoliikennemuotojen etujärjestöt ovat lähteneet hyvin mukaan joukkoliikenteen kokonaisuudistukseen antaen erinomaiset lähtökohdat uudistukselle

itse toivon että siihen tulee vielä voimakkaampia toimia

keskustan puoluekokous puoluekannanotossaan on myös lähtenyt siitä että lainmuutosta tarvitaan ja esimerkiksi siitä minkä edustaja pekkarinen toi esille että velalliselle annetaan harkinta aikaa esimerkiksi siten että pikaluottoa ei saisi maksaa asiakkaan tilille välittömästi vaan esimerkiksi vaikkapa kolmen arkipäivän kuluttua lainan myöntämisestä

mutta täällä on useissa puheenvuoroissa tullut esille myöskin tärkeä asia että näiden pikavippien mainonta on erittäin aggressiivista ja jotkut kaupungit ovat myöskin lähteneet kieltämään tätä mainontaa omassa kaupungissaan

oikeastaan kysyisinkin ministeri henrikssonilta miksei tässä ole puututtu tähän mainonnan rajoittamiseen ja onko ministeri harkinnut että mainontaa voitaisiin rajoittaa tai jopa kieltää

omasta puolestani kiitän lämpimästi lakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja tolvasta asian esittelystä nimenomaan asiallisesta esittelystä

kun edellinen eduskunta viime kaudella äänesti tasa arvoisesta avioliittolaista siitä kansalaisaloitteesta niin me kaikki kyllä tiesimme että se äänestystulos tulee vaikuttamaan erittäin moneen lakiin siitä on seurauksia moneen lakiin

olin silloin itse henkilökohtaisesti sitä mieltä että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto ja olen edelleen samaa mieltä mutta kunnioitan sitä päätöstä mikä silloin äänestystulos oli

arvoisa puhemies

ja oma mielipiteeni on että hallitus ja lakivaliokunta ovat nyt noudattaneet ja kunnioittaneet edellisen eduskunnan äänestyspäätöstä ja tällä tiellä mennään

luokkayhteiskunta pysyy loitolla huolehtimalla että kaikilla ei vain harvoilla on mahdollisuus rakentaa itselleen ja läheisilleen hyvää elämää

arvoisa puhemies

talousvaliokunta on ottanut kantaa tärkeisiin asioihin ensiksikin hakemusten käsittelyn keskittämiseen yhteen viranomaiseen

keskusta on huolissaan tasa arvoisen koulutuksen tulevaisuudesta

toiseksi on tärkeää että pienyrittäjien asemaa parannetaan kauppakeskuksissa sillä tosiasia on että isot kaupat kyllä pärjäävät

on haettava yhteistyössä ratkaisuja että nuorillamme on myös tulevaisuudessa tasa arvoiset edellytykset koulunkäyntiin ja opiskeluun koko suomessa

kun kauppojen aukioloaikoja on laajennettu niin esimerkiksi myös monet opiskelijat ovat saaneet osa aikaisen työpaikan kaupan kassalta

kun rahaa ei voi mikään vastuullinen puolue luvata lisää uudistukset ovat välttämättömiä

arvoisa puhemies

tällaista uudistusta tulisi käsitellä koko maata käsittävänä asiana ja tulisi silloin kun sitä lähdetään viemään eteenpäin ehdottomasti yhdessä hallituspuolueiden ja opposition kanssa tehdä näitä päätöksiä ja hanketta viedä eteenpäin

arvoisa puhemies

työllisyys kehittyy koko ajan huonompaan suuntaan

tarvitsemme työllisyyttä parantavia ja kasvua tukevia ratkaisuja

työttömyyttä saadaan vähennettyä myös investoimalla yhteiskunnan tärkeisiin rakenteisiin jotka joka tapauksessa on laitettava kuntoon

sillä parannetaan liikenneturvallisuutta ja teiden kuntoa ja se on satsausta myös tulevaisuuteen

on turvattava varhaiskasvatus ja uudistettava perusopetusta

keskustan ehdotuksia ovat esimerkiksi uudet oppimisympäristöt ja oppimistavat sekä koululaisten liikunnan lisääntyminen

ei ollenkaan

työllisyystilanteen ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi kannattaa nyt aloittaa tiehankkeita

keskustan ratkaisuja ovat esimerkiksi koko ikäluokan tulevaisuuskutsunnat sekä oppisopimuksen muuttaminen koulutussopimukseksi

meidän on lisättävä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä ja huolehdittava että ne ovat omilla aloillaan korkeatasoisia

keskusta katsoo että osana koulutusvientiä on mahdollistettava sitä haluaville korkeakouluille lukukausimaksujen periminen eu ja eta alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta

arvoisa puhemies

koulutuksen järjestäjille on annettava enemmän päätösvaltaa on lisättävä eri asteen oppilaitosten välistä yhteistyötä on edistettävä etä ja internetope tusta sekä on vähennettävä koulutukseen liittyvää turhaa byrokratiaa

arvoisa puhemies

langattomien verkkojen riesana on todellakin nopeuksien suuri vaihteluväli ja operaattoreiden esittämät verkkojen peittokartat perustuvat pelkästään laskennallisiin peittoihin ulkotilassa eikä niissä oteta aina huomioon rakennuksia tai muita signaalia estäviä elementtejä

keskusta odottaa hallituksen selvittävän mitä toisen asteen koulutukselle on tapahtumassa

tietysti mielellään ministeriltä kuulisin myöskin koska itärajalla ja kaakkois suomessa venäjän armeija käyttää samaa taajuutta ja siellä on tietty puskurivyöhyke voidaanko tähän asiaan jollakin tavalla vaikuttaa

toivoisin myöskin ministeriltä oman näkemyksen siihen koska mikrofoneja joudutaan paljon uusimaan voidaanko niistä valtioneuvoston taholta kunnille ja muille esittää korvauksia

epätietoisuus aiheuttaa ihmisissä huolta tulevaisuudesta ja heikentää luottamusta

vastauksia odottavat niin oppilaat vanhemmat kuntien päättäjät kuin korvaamattoman arvokasta työtä tekevät opettajatkin

sivistyksessä on pienen kansan turva

kannatan edustaja puumalan tekemää epäluottamuslause esitystä

tämä hallituksen vaalipiiriuudistusesitys koskettaa nimenomaan itä ja kaakkois suomea ja kun kuuntelee täällä edustajakollegoita niin tässä tulee semmoinen tunne että kymen vaalipiiri on sijaiskärsijä tässä asiassa

arvoisa ministeri eikö teidän mielestänne muualla suomessa ole todellakaan tarvetta mihinkään muutoksiin kun tämä nyt tehdään

itse haluaisin kiinnittää vielä erityishuomion äänestysaktiivisuuteen miten sitä saadaan parannettua

arvoisa puhemies